myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan olisi tehtävä hakemus lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus fimealle kun lääkevalmistetta halutaan muuttaa

esityksen mukaan fimean olisi saatettava hakemus myös kaikkien näiden jäsenvaltioiden käsiteltäväksi jotka ovat myöntäneet lääkevalmisteelle myyntiluvan

meillähän on tällainen työryhmä kuin eläkeneuvotteluryhmä jota vetää eläketurvakeskuksen jukka rantala tällainen kolmikantaryhmä joka pohtii sitä

nythän on tämä työurasopimus sitten meillä on myöskin eläkeneuvottelukunta joka pohtii tätä eläkepolitiikka siltä osin

myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan olisi ilmoitettava fimealle lääkevalmisteen kauppaan tuomisesta kaupan pitämisen päättymisestä sekä kaupan pitämisen tilapäisistä keskeytyksistä

kun te kritisoitte sitä että tämä ei kerrytä maksukattoa niin kysyn teiltä ihan suoran kysymyksen että oletteko ihan oikeasti sitä

olenkin toivonut että he toisivat esityksensä helmikuussa

mutta se mihin nyt on jo tartuttu on nimenomaan nämä pitkäaikaistyökyvyttömät elikkä ne jotka ovat osatyökykyisiä tai ovat vaarassa joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

lisäksi myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan olisi ilmoitettava fimealle ja euroopan lääkevirastolle omista kaupan pitämisen päättymiseen kaupan pitämisen keskeytykseen myyntiluvan peruuttamiseen ja myyntiluvan uusimisen hakematta jättämiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä näiden perusteista

tähän me palaamme

sitten mennään puhujalistalle

nämä kaikki löytyvät tämän talon pöytäkirjoista

me olemme perustaneet tällaisen ihan toimintaohjelman laatimisen näille ja nyt ihan uutena toimenpiteenä tällä viikolla olen asettanut työryhmän joka pohtii sitä että saataisiin ihan tällainen konsepti joka heti kun on vaarassa osatyökykyisyys elikkä se että ei ole sataprosenttinen työkyky otettaisiin käyttöön eri työpaikoilla

erityisesti olisi ilmoitettava jos nämä toimenpiteet perustuvat lääkkeen haitallisuuteen tehoon negatiiviseen riskihyöty suhteeseen tai lääkkeiden turvallisuuteen liittyviin ongelmiin

kauppaan tuomisesta olisi ilmoitettava kahdeksan arkipäivää ennen myynnin alkamista jotta fimealla olisi käytännössä ajantasainen tieto kaupan olevista lääkkeistä

mutta me olemme todella ylpeitä siitä että me olemme nyt saaneet sen eteenpäin ja siellä kuvataan se että ikäihmisellä on nyt oikeus jos tämä laki tulee voimaan saada tarpeittensa mukaista palvelua

mutta vielä kerran hyvä keskus

niin ja sitten arvoisa herra puhemies vielä tämän ehdotuksen mukaan fimean olisi käynnistettävä unionin kiireellinen menettely ja ilmoitettava lääketurvatoiminnan tietojen arviointiin perustuvien huolenaiheiden perusteella muille eun jäsenvaltioille euroopan lääkevirastolle ja komissiolle jos se katsoo että uuden vasta aiheen lisääminen suositellun annostuksen pienentäminen tai lääkkeen käyttötarkoituksen rajoittaminen olisi tarpeen tehdä kiireellisenä

siellä katsotaan työpaikan toimet koulutus sosiaalivakuutus kuntoutus työvoimahallinnon mahdollisuudet työterveyshuollon mahdollisuudet ja se räätälöitäisiin sille henkilölle

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

olen ollut poissa tämän iltapäivän mutta kun tulin sisälle niin ensimmäiseksi kuulin kun valiokuntamme puheenjohtaja rehula muisteli vanhoja ja viittasi sosialidemokraattien viime kaudella tehtyyn vastalauseeseen

jos toimenpiteet ovat tarpeellisia mutta niitä ei ole tarpeen toteuttaa kiireellisenä fimean tulisi ilmoittaa asiasta toisille eu jäsenvaltioille euroopan lääkevirastolle ja euroopan komissiolle

arvoisa herra puhemies

tuolloin me sosialidemokraatit esitimme että kaikkiin sovitellun päivärahan saajiin tulisi soveltaa samanlaista suojaosaa jotta työttömiä kohdeltaisiin tasa arvoisesti ja saisimme aidosti kannustavan järjestelmän lyhytaikaisenkin työn vastaanottamiseen

ehdotuksen mukaan lääketukun myydessä tai muutoin luovuttaessa lääkkeitä eu ja eta alueen ulkopuolelle sen olisi varmistettava että lääkkeitä toimitetaan vain sellaiselle toimijalle jolla on kyseisessä maassa laillinen oikeus hankkia lääkkeitä lääketukkukaupasta

kiitoksia jaoston puheenjohtajalle siitä että olemme saaneet tehdä oikein hyvää yhteistyötä ja kiitos myös koko valiokunnan jäsenille siitä että me saimme erinomaisen hyvän budjettiesityksen nyt valmisteltua

asia

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesityksestä totean että täällä omalla sektorillani on tarkoitus nimenomaan tämän budjetin avulla edistää työllistymistä ja tukea osatyökykyisten työssäoloa joka on työurien pidentämisen kannalta erittäin tärkeää

lisäksi myytäessä tai muutoin luovutettaessa eu ja eta alueen ulkopuolelle lääkkeitä jotka on vastaanotettu eu ja eta alueen ulkopuolelta ilman että niitä on maahantuotu unionin alueella tukkukaupan on varmistettava että lääkkeitä hankitaan ainoastaan henkilöiltä joilla on kyseisessä maassa lupa tai oikeus toimittaa lääkkeitä tukkukaupalle

tätä samaa linjausta kannatti myös perustuslakivaliokunta koska koki että tämä esitys joka kosketti ainoastaan palo ja pelastusalalla työskenteleviä ihmisiä ei perustuslaillisesti ollut yhdenvertainen kansalaisten suhteen

tuolloin keskustajohtoinen hallitus piti tätä vaihtoehtoa liian kalliina

säännöksen tarkoituksena on lääkkeiden turvallisuuden varmistaminen myös tilanteissa joissa lääkkeet on tarkoitettu vientiin eun ulkopuolelle

muistan myös miten viime hallituksen asettama sata komitea piti kokouksen toisensa jälkeen pohtien miten työntekoa ja sosiaaliturvaa voisi paremmin sovittaa yhteen

ja jos saan pyytää kaikki kokoukset salin ulkopuolelle kiitos

tavoitteena on siis kaikilla näillä keinoilla varmistaa toisaalta reseptien liikkuvuus nyt kun potilaat liikkuvat mutta sitten myöskin varmistaa sitä lääkehoidon turvallisuutta

siitäkään ei tullut mitään

ei meillä mikään hoitolaitos totaalisesti huono ole mutta kehittämistä toki löytyy

eli keskustelua kannustinloukkujen purkamisesta on käyty ja puhetta on riittänyt mutta tämä hallitus kykenee tekemään asiassa viimein myös päätöksiä näin vapaasti työministeri ihalaista lainaten

pieni hetki

siirryttekö ulkopuolelle neuvotteluihin ja välttäkää liikkumista keskitytään upeaan esittelyyn ja sitten reipas keskustelu

ja nyt voidaan keskustella siitä halutaanko tämän tyyppistä ja minä uskon että kyllä löytyy tahtoa kyllä ainakin hallituspuolueista löytyy tahtoa

näin me etukenossa sitten vastaanottaisimme potilasdirektiivin liikkuvuutta lisäävän direktiivin toimeenpanon

arvoisa puhemies

kiitos

ihan vaan kun täällä kysyttiin näistä kustannuslaskelmista ja siitä miten perehdytetään sitten kuntien edustajia tähän asiaan niin kyllä kuntaliitto on hyvin aktiivisesti yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kanssa jo käynnistänyt näitä koulutuksia tai luo näitä koulutuksia ja meillä todellakin on vahva yhteys yhdessä auttaa kuntia selkeyttämään nimenomaan tätä kustannuslaskentaa

ei tietenkään riitä pelkkä ilmoitusvelvollisuus mutta se on lisä tähän ennakoivan valvonnan työkalupakkiin ja tarvitaan myös niitä auttavia käsiä

ensinnäkin oikeuskansleri valvoo sekä ennakollisesti että jälkikäteen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatoimien lainmukaisuutta

mutta lain tasolla valitettavasti ei voi määritellä kuinka monta henkilöä pitää olla missäkin paikassa koska sen pitää lähteä aina siitä hoitoisuudesta elikkä potilaan voi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

toiseksi oikeuskanslerille kuuluu kaiken viranomaistoiminnan ja julkisten tehtävien hoidon lainmukaisuuden valvonta lukuun ottamatta kansanedustajien toimintaa

tämä kysymys on tällä hoidon tarpeesta

sitten vastauspuheenvuoroja ovat pyytäneet edustajat multala pelkonen heinonen savio ja nyt aloitetaan

työttömyysturvamenojen kasvu aiheutuu työttömyyden lisääntymisestä

kolmanneksi oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu valvoa että asianajajat julkiset oikeus avustajat ja niin sanotut lupalakimiehet noudattavat tehtävissään hyvää asianajotapaa

akaan penttilä totesi tämä on vammaisten kansainvälisen sopimuksen yksi kulmakivi jotta me pystymme sen ratifioimaan

on myös tärkeää että ansiosidonnaisen päivärahan perusteena pidetään alentamatonta palkkaa jos palkkaa on ennen työttömyyden alkua määräaikaisesti alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä

tämä on todella niin kuin kysyjä itsekin totesi monen asian summa ja olen aivan samaa mieltä

ja sitten meillä on vielä yksi lainsäädäntöpaketti eli rajoittamista koskeva lainsäädäntö se on myöskin yksi semmoinen mikä pitää vielä saada ennen kuin voidaan ratifioida vammaisten kansainvälinen sopimus

olen toivonut tältä eläkeneuvotteluryhmältä että jo helmikuussa koska helmikuussahan kuitenkin arvioidaan jo hieman sitä tilannetta meidän suomen taloudellistakin tilannetta taas uudelleen on hyvä katsoa mitä tapahtuu nimenomaan työurille ja miten me voimme pidentää työuria kokonaisuutena ja eri keinoin

tällä pyritään siihen etteivät työpaikkojen turvaamiseksi tehdyt väliaikaiset palkanalennukset vaikuttaisi mahdollisesti myöhemmin maksettavaan työttömyyspäivärahaan alentavasti

totean vain sen että tämä on ollut sellainen laki tämä aikaisempi käytäntö nykykäytäntö on sitä että ovat todellakin eriarvoisessa asemassa olleet ihmiset

asia

ei keneltäkään meiltä kun joku meistä täältä siirtyy toiseen paikkaan asumaan diagnoosia kysytä mutta näiltä henkilöiltä on kyse

meillä on muista pohjoismaista meillä on muista euroopan maista erinomaisen hyviä esimerkkejä mitä siellä on tehty ja varmasti suomi katsoo hyviä käytäntöjä ja nimenomaan inhimillisesti ihmislähtöisesti

erityisesti muutoksilla kannustetaan työttömiä ottamaan vastaan myös lyhytkestoisia ja osa aikaisia töitä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

viranomaisvalvonta ja asianajotoiminnan valvonta tuovat mukanaan konkreettista tietoa siitä miten virkakoneisto käytännössä toimii ja minkälaisia oikeudellisia ongelmia ihmiset viranomaisissa asioidessaan kohtaavat

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysla kivaliokunnan on kannettava

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

tällä tavalla kertynyt ruohonjuuritason tuntuma ja asiantuntemus ovat tärkeitä valtioneuvoston valvonnassa sekä perustuslain tarkoittamia oikeudellisia lausuntoja annettaessa

arvoisa puhemies

ansiopäivärahan korvaustasoja vähennetään ja työllistymistä edistäviin aktiivitoimenpiteisiin osallistuville maksetaan muutosturvan mukaista päivärahaa

todellakin kun saatiin näitä veteraanirahoja lisää niin veteraanijärjestöjen toivomuksenahan on että nimenomaan saamme kuntouttavia avopalveluja sinne lisää perinteisen kuntoutuksen lisäksi ja näitä pystytään nyt viemään eteenpäin

seitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työasiainvaliokuntaan

valtioneuvoston valvontaan liittyvät tehtävät puolestaan tuovat tehokkuutta viranomaisvalvontaan sillä ne antavat laajempaa järjestelmätason näkökulmaa ja syventävät ammatillista osaamista sekä auttavat kohdistamaan ja mitoittamaan laillisuusvalvonnalliset toimenpiteet vaikuttavasti

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä vanhuspalvelulaki varsinaisesti kuuluu peruspalveluministerille mutta puhun nimenomaan tämän työsuojelun kannalta koska se on siellä minun rootelilla

molempien ylimpien laillisuusvalvojien eli oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin keskeisissä viroissa saamani kokemuksen perusteella voinkin todeta että oikeuskanslerin tehtäväkenttä on nykyisellään valvonnallisesti onnistunut ja voimavarojen käytön kannalta optimaalinen

asia

edustaja heinonen

on tärkeää katsoa nimenomaan sen työntekijän näkökulmasta näitä asioita mutta jos ajatellaan nyt tätä mitä täällä luonnoksessakin on siellä vanhuspalvelulaissa joka siis valmisteltiin viime kaudella niin siellä on nimenomaan tämä ilmoittamisvelvollisuus

on pakko korjata teidän tietonne nimittäin kyllä me olemme tienneet jo jonkin aikaa siitä että on yhteys nimenomaan sosioekonomisella asemalla ja terveydentilalla ja sitä kautta elinaikaodotteella

me olemme tekemässä lakiesitystä joka tulee vaiheittain voimaan ja siinä on nimenomaan lähtökohta se että jossain vaiheessa me teemme myös aikataulutuksen tälle

meillähän on ollut jo monen vuoden aikana tällainen terveyserojen kaventamisohjelma ja siinä on todettava että eivät yksin terveyspalvelut auta siihen vaan siinä on myöskin tämä köyhyydenvastainen työ syrjäytymisenvastainen työ koulutuspolitiikka asuntopolitiikka kaikilla yhdessä pystytään ja pyritään ja pitää auttaa nimenomaan näitä terveys eroja kaventumaan

tällä pyritään nimenomaan tukemaan sitä työntekijää että hänen ei tarvitsisi pantata tietoa pelossa siitä että hän joutuu pois töistä että se olisi ihan lakisääteinen velvollisuus

kotipalvelut lapsiperheille ovat sosiaalilainsäädännön mukaista toimintaa mutta valitettavasti vuosien varrella kun vanhukset ovat vaatineet paljon paljon huoltoa ja apua sinne kotiin lapsiperheiltä on vähentynyt lapsiperheitten apu

nimittäin monikanavainen rahoitus aikaansaa osaoptimointia ja sitä kautta myöskin niitä saatavuusongelmia ja epätasa arvoa ja sitä nyt pyritään nimenomaan vähentämään tämän hallituksen aikana kun me käynnistämme sen työn jolla nimenomaan läpinäkyvyyttä lisätään ja siinä samalla sitten arvioidaan miten voidaan välttää se osaoptimointi mikä monikanavarahoituksella on

väitän ettei tule

sen tähden minä toivoisin että pystyisimme nyt lisäämään ja siinä myös kunnallisilla päättäjillä on vaikutusvaltaa kodinhoitajia ja tällaisia kotiin vietäviä palveluja

siellä ovat ihan nämä meidän sidosryhmät konsernit ja nimenomaan tällainen kokonaisvaltaisen suunnittelun luominen tälle eli kuntastrategia

kävimme sosiaali ja terveysministeriön virkamiesten kanssa useita kertoja perusteellisia keskusteluja siihen liittyvistä oikeudellisista ja erityisesti perustuslaillisista kysymyksistä jotta valtioneuvoston yleisistuntoon olisi ollut vietävissä oikeudellisesti moitteeton esitys

kaiken kaikkiaan eduskunnassa tehdyt muutokset ovat erittäin tervetulleita

siinä on tavoitteena nimenomaan että nämä alakohtaiset ja hallinnonalakohtaiset strategiat voidaan nyt vähentää kun me voimme katsoa kokonaisuutena ja luoda tällaisen yhteisen kuntastrategian

yrittäjien sosiaaliturvakysymys erinomaisen hyvä kysymys itse yrittäjältä